nyt kun näitä verotustietoja on paljon supistettu aikaisemmasta tämä tulee käytännössä hankaloittamaan hyvin paljon sitä että näistä harmaista tai pimeistä tuloista jäisi ylipäätänsä kukaan enää kiinni

vaikka tämä järjestelmä olisi hidas ja kankea ennen kuin se voidaan toteuttaa niin sitä suuremmalla syyllä voidaan sanoa että nopeasti täytyisi tehdä tämä muutos jotta tähän epäkohtaan päästäisiin tarttumaan

on valitettavaa kehitystä se että julkisia verotustietoja on pimitetty viimeisten vuosien aikana mutta ehkä sillä on tarkoitus että kansalaisten tulo ja varallisuustietoja ei haluta enää kertoa avoimesti ja julkisesti koska eriarvoisuus on kasvanut niin paljon viimeisten vuosien aikana

eduskunnan tarkastusvaliokunnassa olemme selvittäneet nuorten syrjäytymiseen liittyviä ongelmia pitkään

on käsittämätöntä että ennalta ehkäisevä työ on laiminlyöty niin monessa kunnassa ja sitten joudutaan maksamaan siitä kallis hinta näiden korjaavien toimenpiteiden muodossa

viime vuosien aikana on runsain määrin leikattu poliisin resursseja ja senaatti kiinteistöt syövät toimitulojen kustannusten muodossa näitä vähäisiä määrärahoja samaten ict hankkeet jotka useimmiten törmäävät seinään kuten tämä vitja hanke josta on purettu sopimus tiedon kanssa

on tärkeää että nuorten syrjäytymiseen päästäisiin puuttumaan silloin kun heillä on kriittisiä elämänvaiheita erilaisia nivelvaiheita

silloin kun he siirtyvät koulutukseen olisi tärkeätä että heillä olisi riittävästi tukea ja ohjausta jotta he pysyisivät mukana opiskelussa eivätkä lähtisi huonoille poluille